herr talman

ordförandeskapet blir därför en enorm utmaning och deras roll kan innebära en öppning i kommunikationerna mellan öst och väst

meidän velvollisuutenamme on varmistua siitä että määräraha nousee tälle tasolle

samalla tämä on edellytyksenä uskottavuudellemme ykn turvallisuusneuvoston jäsenyyttä hakevana maana

hur ren pressad äppeljuice inkluderas i denna beskattning är för mig helt obegripligt

anja eskelinen ja siellähän se ärade herr talman

on tärkeää että siviilikriisinhallintaa jossa suomi on mukana ohjaavat suomen ulkopolitiikan keskeiset piirteet vaikka kriisinhallinnan ohjaus ei olekaan ulkoministeriössä

därför har vi nu en fjärde ändring av självstyrelselagen sedan eu inträdet till behandling i riksdagen

tarkoituksena on konfliktien ratkaiseminen oman politiikkamme avulla eikä niin että kriisit ohjaavat politiikkaamme

lähtökohtana tulee joka tapauksessa olla että sotilaallista kriisinhallintaa ja siviilikriisinhallintaa ei pidä sekoittaa keskenään

aina kuitenkin ensisijaisesti siviilit vastaavat jälleenrakentamisesta ja siviiliyhteiskunnan tuesta kun taas sotilaat huolehtivat turvallisuustilanteesta

vieläkö tämä vauhtinainen intiassa ja rantaan jossakin samma sak gäller för lissabonavtalet som ännu inte antagits av lagtinget

herr talman

eduskunta on tähän mennessä käsitellyt yhden kansalaisaloitteen ja kahta aloitetta käsitellään parhaillaan

arvoisa puhemies

ruoan köö nousee esiin kiasma seitti iskulauseet iki de sallaan erityiskohteita sian arvoja kuin routa ärade herr talman

haluan siksi kysyä oikeusministeriltä aiotaanko kansalaisaloitteen toimivuutta jossain vaiheessa arvioida

aiemmin olemme tottuneet siihen että laskusuhdanteen jälkeen suhdanteet paranevat ja vienti elpyy

monista eri syistä maailma kuitenkin näyttää suomen horisontista katsottuna erilaiselta

toisena syynä on että työvoimakustannusten taso on noussut meillä kilpailijamaitamme nopeammin

kolmas syy on meidän ikärakenteemme epäedullisuus

tästä huolimatta suomi on talouspolitiikkansa uskoo

tuo usko että uskottavuuden ansiosta onnistunut pysyttelemään korkeimman luottoluokituksen euromaana

själv anser jag att klustervapen är ett anfallsvapen inte ett försvarsvapen och att finland snarast borde ansluta sig till osloavtalet

arvoisa puhemies

maailmassa on hyvin harvoja demilitarisoituja ja neutralisoituja alueita

idean pään tyytyväinen palkkaa pidättäytyväinen palkkaratkaisu ovat keskeisiä kilpailua kykyä ja kykyä emme varaan kilpailukykyämme parantavia tekijöitä

ahvenanmaan sopimus ei sido vain sopimuksen tehneitä maita vaan tapaoikeuden kautta sillä on sitova vaikutus myös valtioihin jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta

jotta meille syntyisi enemmän työpaikkoja ja työttömien määrä vähenisi tarvitsemme jonkun joka luo työpaikkoja siis kaiken kokoisia kannattavia yrityksiä

tämä on suomen puolustuksen vahvuus jota kaikki eivät aina ymmärrä

demilitarisointi ja neutralisointi ovat voimassa riippumatta siitä minkä tyyppiseen puolustusyhteistyöhön suomi liittyy

tarvitsemme panostuksia innovatiivisiin investointeihin joita on laajassa kasvupaketissa jonka hallitus hyväksyi budjettikehysten yhteydessä maaliskuussa

ärade herr talman

värderade talman

men vi ska akta oss för att enbart se till spetskompentensen

sysselsättningsverkstäder fungerande utbildningslösningar inom ramen för ungdomsgarantin behövs samtidigt som det uppsökande ungdomsarbetet har stärkts

ongelmat on siirretty suomen ratkaistavaksi kansallisella tasolla vaikkakin viiden kansallinen ratkaiseminen on mahdotonta jos suomen on herr talman

sillä on kuin nixonin omenoita vihjaisi niin ja voitelija suolaa nosti samtidigt som det var en svart dag i grundlagsutskottets historia var det en seger för rättsstaten finland var en rättsstat

sama koskee liisa pane

myös ahvenanmaalle muuttaa ihmisiä koska siellä on työtä

tilanne on sama pohjanmaalla jonne on muuttanut monia bosniasta vietnamista ja muista maista työn perässä

pohjoismaisuuden hengessä myös monet työttömät nuoret muuttavat toiseen pohjoismaahan ennen kaikkea norjaan mutta eivät kuitenkaan monet suomalaiset

tämä hallitus haluaa antaa kaikille suomalaisille mahdollisuuden oppia suomea ruotsia ja muita kieliä

toivon että kaikki välikysyjät asettuvat huomenna puoltamaan ruotsin kielen pakollisuutta mikä lisää työvoiman liikkuvuutta

i själva verket vet vi att de här medlen har stor betydelse för den sociala sektorn för kulturlivet för idrotten med mera

ärade herr talman

att kunna röra sig fritt över gränserna utan pass att ha en gemensam arbetsmarknad gemensamma regler för sociala rättigheter examensgiltighet etc

säkerhetsarrangemangen behövs i afghanistan för att bygga ett tryggt demokratiskt samhälle men som minister häkämies puhu eikä niillä riisi tai tiivis vastuussa olevan haittaa siiliasemaan ei mässäillä viisi ja on mieli

är det likhet inför lagen